on siis tehtävä semmoisia toimenpiteitä että nämä mahdollistetaan sillä tiedetään että on paljon tärkeämpää olla mielekkäässä työnteossa kuin elää tuella

emmekö me itse kukin voi siellä viestittää ylemmälle portaalle näistä palkoista ja palkkioista

määräaikais ja valvontakatsastuksiin voivat nykyisestä poiketen saada toimiluvan myös hakijat jotka harjoittavat tai ovat kaupallisesti taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhteessa siihen joka harjoittaa ajoneuvon tai niiden osien tai varusteiden valmistusta maahantuontia kauppaa suunnittelua markkinointia korjausta tai huoltoa taikka vakuutustoimintaan liittyvää ajoneuvojen vakuutustoimintaa tai luvanvaraista liikennettä

järjestelykysymyksen lisäksi digitaalisen tekniikan hyödyntäminen on myös oikeuskysymys eli opetuksen yhdenvertainen tarjonta ei välttämättä toteudu kaikissa kunnissa ja kouluissa ja syynä on tietenkin resurssi ja rahapula

voitaisiinko ottaa aikalisä ja miettiä mikä tässä on parasta

se ei pidemmän päälle ole hyvä ja osoituksena ovat tuhannet ja kymmenettuhannet mielenterveysongelmaiset nuoremme

toivottavasti kuuntelin hyvin tarkkaan edustaja kiljusen näkemyksiä että oltaisiin suunnittelemassa jotain radikaalia ja tosiaan että meidän vanhuksemme saisivat mahdollisuuksien mukaan asua kodeissaan

erityisopetusta on käsitelty perusteellisesti

me työväestön ja samalla yrittäjien puolueena tiedämme että maamme nousee vain työtä tekemällä

arvoisa puhemies

on ihan hyvä että tämä vanhuspalvelulaki tulee voimaan mutta peräänkuulutan myös sitä ja kunnan päättäjänä ja myös täällä eduskunnassa olevana pidän tärkeänä että kunnille ei anneta enää mitään velvoitteita ellei tähän vanhuspalvelulakiin osoiteta täysimääräisesti myös rahoja

järjestelmiä on ajettu alas hankkeet ovat viivästyneet tai projekteja jaettu pienempiin ja helpommin hallittavissa oleviin projekteihin kuten esimerkiksi poliisin vitja hankkeessa

me tiedämme että tämän päivän työvoimavaltaiset yrittäjät on jo ajettu niin ahdinkoon että ei heillä ole mahdollista investoida tai tehdä muuta

erityisesti tällä hetkellä alalla olevien yritysten toiminta vaikeutuisi ja eräissä tapauksissa olemassa olevien yritysten toiminta loppuu

tiedämme jokainen mitä laitospaikka kunnassamme maksaa ja mitä toisaalta on taas kotona tapahtuva tuki ja kyllä monet vanhukset myös haluaisivat elämänsä ehtoopäivät kotonansa viettää koska tiedämme että se on inhimillinen vaihtoehto

ja mikä on myös tärkeää tämä laki on aivan mitätön ellei tärkein lainkohta toteudu eli tämä henkilöstömitoitus josta monessa puheenvuorossa on käyty keskustelua

näitäkin toimenpiteitä pitäisi miettiä mitenkä työvoimavaltaisten yritysten elämää helpotetaan

nykyiset alalla toimijat ovat investoineet jopa valtavasti ja tehneet pitkiä sopimuksia nykyisen toimilupalain vaatimusten mukaisista toimitiloista

lisäksi nämä kuntaliitokset eivät ole tuoneet muuta kuin katkeruutta reuna alueisiin ja ne tuovat entistä enemmän katkeruutta ja byrokratiaa

hänen tulee lain mukaan tehdä tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa erityisesti vankiloihin ja muihin suljettuihin laitoksiin sijoitettujen henkilöiden kohtelua tarkastamassa samoin kuin varusmiesten asemaa varuskunnissa

oma lukunsa on vammautuneisuuden perusteella annettava pitkäaikainen tuki kehitysviivästymät liikuntavammat aivotoiminnan häiriöt ja niin edelleen

nyt lakiesityksen tarkoituksena on sallia helpommat toimintaedellytykset katsastusalan uusille tulokkaille ilman minkäänlaista siirtymäaikaa

tämä kiinteistöverohan on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero jonka omistaja sitten maksaa sille asianomaiselle kunnalle missä tämä kiinteistö sijaitsee

kotihoidon tukea aikanaan arvosteltiin varsinkin vasemmiston taholta kovasti sen takia että pelättiin sen olevan maaseudun emäntien keino saada lisäansioita

arvoisa puhemies

toisaalta niillä alueilla joilla ei tällä hetkellä ole katsastusasemaa tuskin kannattaa johonkin pikkukorjaamoon hankkia kallista katsastuskalustoa muutaman auton katsastusta varten

niin tai näin aika on kuitenkin muuttunut eikä tällaisia vastakkainasetteluita pitäisi enää esiintyä eikä varmaan olekaan

kiinteistön omistajan ja kunnallishallinnon eli kunnallisen itsehallinnon kannalta tämä tuntuu kyllä ihmeelliseltä

ennaltaehkäisyyn tulisi paneutua jo neuvolassa ennen kuin oppilas aloittaa koulunkäyntinsä ja ensimmäisestä luokasta lähtien lapsi on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon

myös kaikki ne palvelut mitä korjaamot tällä hetkellä tarjoavat katsastuksiin liittyen eli päästömittaukset jarrusovitukset nopeudenrajoittimien testaukset ja niin edelleen maksavat saman verran kuin katsastusasemillakin

liikkuvassa poliisissa on liikenteenvalvonta ja asiantuntijaryhmissä kehitetty monipuolista osaamista hyödyntävät toimintatavat jotka ovat tehokkaita ja tuovat näkyvyyttä

tämä pakottaa nyt kuntia lisäämään verotusta mikä puolestaan lisää asuntomenoja

niillä on muun muassa vahva liikenneturvallisuutta ja liikennekäyttäytymistä ohjaava vaikutus

kotihoidon tuki joka sinällään kaipaisi selkeää tasokorotusta on vain pieni korvaus siihen nähden mitä lapsen päivähoito maksaa kunnan järjestämänä

ja kun täällä monta kertaa puhuttiin että siellä pohjoisessa on huomattavasti kalliimpaa kuin esimerkiksi mikkelissä niin onko otettu huomioon että nämä edellä mainitut toimenpiteet on tehty sitten myös mikkelissä

koulunkäynnin on oltava jokaiselle tasapuolista niin että lapsi tuntee että hänestä pidetään ja hänelle annetaan oppimisen suhteen mahdollisuus onnistua jokaisella luokalla

myös eun taholta suomen liikkuva poliisi on saanut tunnustusta

niin kuin täällä joku jo mainitsi uudellamaallakin peräti seitsemän kuntaa joutuu tarkistamaan tätä

lisääntyvä työttömyys ja toimeentulovaikeudet aiheuttavat perheissä pahaa oloa sekä vanhempien päihde ja mielenterveysongelmat mitkä heijastuvat myös lapsiin

arvoisa puhemies

asemien määrän kasvaessa myös katsastuksen valvontaa olisi kehitettävä ja lisättävä

siinä mielessä on hyvä yhtyä edustaja hakkaraisen toteamukseen että meillä kansanedustajilla on niin hyvät palkat että voisimme lähteä itsestämme ja auttaa tätä kehitysaputyötä

poliisihallinnossa varsinkin sen yläpäässä on karsittavaa mutta tässä esityksessä ei siihen ole tarkoitus puuttua

kun katsastukset jakaantuvat lainmuutoksen myötä useammalle toimijalle sehän käytännössä tarkoittaa sitä että toiminta aikaa myöten tulee keskittymään suurille toimijoille ja entistä kauemmas sivukyliltä

koulumaailma on muuttunut

erityisopettajista on joillain paikkakunnilla pulaa

asiasta annettaisiin erillinen esitys

eli näin lyhyesti

ehkäpä siinä vain pakotettaisiin nuoria äitejä enemmän kikkailemaan työttömyyskorvausten kanssa

saavutettavien säästöjen määrä lienee selkeästi liioiteltu esityksessä

minä tiedän että meillä ei ole vaurautta millä jakaa ihmisille jotain hyvää

kun puhutaan erityisopetuksesta myös kouluterveydenhuollolla kuraattoreilla ja ammatinvalinnan ja oppilaanohjauksen henkilöillä on oppilaisiin tärkeä side

kotipaikkakunnallani aiemmin toimi parkanossa a katsastus mutta nykyisellä paikalla toimii yksityinen katsastusasema johon ainakin kaikki me ihmiset olemme tyytyväisiä

mutta kaikesta huolimatta uskallan väittää että meillä on koulutuksen osalta maailman huippuja ja meillä on suhteellisen hyvä varhaiskasvatus perusopetus missä jokainen lapsi saa esimerkiksi ilmaisen aterian

liikkuvan poliisin liikennevalvonnan heikkeneminen saattaa hyvin helposti aiheuttaa pari kolme liikennekuolemaa joiden yhteiskunnallinen kuluvaikutus ylittää kuvitellut säästöt

minä olen elämässäni ollut aina lähetysjärjestöjen kannattaja ja siksi pidän tärkeänä että olkoon malli mikä tahansa niin kyllä meidän on turvattava kehitysyhteistyö jonka rinnalla ovat esimerkiksi nämä lähetysjärjestöt

tarkastusvaliokunta painottaa erityisopetuksen seurantaa sekä mainitsee erityisopetuksen seurannan ja tilastoinnin puutteiden korjaamisesta

kaiken kaikkiaan pidän tätä lakiesitystä kyseenalaisena ja kuka tässä voittaa mutta toivottavasti nyt nykyiset katsastusaseman pitäjät eivät menetä paikkoja tämän lakiesityksen myötä

liikkuvan poliisin organisaatio on tälläkin hetkellä suht kevyt

ei ammattitaitoinen ihminen muutamassa vuodessa työstä vieraannu niin paljoa ettei hän hyvin nopeasti pääsisi siihen kiinni

outoa ja uutta on myös se ettei tarvitse enää käydä tarkastamassa samassa paikassa jossa auto on hylätty

ja tänä päivänä myös jokainen nuori voi opiskella jopa tohtoriksi saakka vaikka tällä hetkellä niitä tohtoreita on työttöminä yli tuhannen henkilöä

arvoisa puhemies

hallituksen jäätävä rakenneuudistuspolitiikka myös puolustusvoimauudistuksessa jatkuu mutta on tosiaan fiksua solidaarisuutta hallitukselta että sekä pääministerille että puolustusministerille on jätetty tai siirretty omat varuskunnat

miten on mahdollista että palvelutalon asunnossa asunut palveluja käyttämätön vanhus on voinut olla kuolleena useita viikkoja

päällimmäisenä jäi mieleen että kun olin siellä terveydenhoitajan kanssa kiertämässä maaseudulla niin hän opasti äitiä kun siellä oli sellainen sanonta että kun äiti synnyttää niin ei saa kuukauteen peseytyä joten ihan tätä konkreettista apua annetaan

tuntuisi olevan jotain vastuuta että kun kerran on käynyt niin pitäisi sitten katsoa mitä siellä pitäisi tehdä että mentäisiin sitten toisenkin kerran samaan paikkaan

nuorten huolenaiheista on mielestäni suurin se mistä löytyy se ensimmäinen työpaikka mistä nuori voi rakentaa elämäänsä

onko mahdollisissa laskelmissanne huomioitu se jos kotihoidon tuelta siirrytäänkin suoraan työttömyyskorvaukselle mikä on kustannus valtiolle

lastensuojelussa erityisesti sosiaalityöntekijöiden vähäinen määrä joskus puutteellinen koulutus ja työntekijöiden vaihtuvuus heikentävät lastensuojelupalveluiden laatua

ja päinvastoin kuin täällä on keskusteltu niin minä ainakin toivon harras toiveeni on että tämä yrittäjyys lähtee kasvamaan ehkä nyt hiukan on jo sitä valoa näkyvissä ja sitä myöten saadaan verotuloa

tehdyssä tutkimuksessa liikkuvan poliisin lakkauttamista vastusti neljä viidestä suomalaisesta

mutta puhemies vaikka en olekaan armeijaa käynyt niin uskallan sanoa että suomen uskottavan puolustuksen pitäisi olla sitä että koko maata puolustetaan mutta täällä on puhuttu alueellisesta puolustuksesta

täällä on jo varmaan kaikki sanottu mutta täällä eduskunnassa ei kovinkaan paljon puhuta tavallisten ihmisten asioista esimerkiksi lasten pahoinvoinnista huostaanotoista köyhyydestä ihmisten eriarvoisuudesta ja mikä olisi vaihtoehto omaishoitajien tuesta

perheiden avohuollon tukipalveluiden riittämättömyys ja viivästyminen aiheuttavat ongelmia ja suurin kärsijä on lapsi tai nuori

korjaamo ei voi rajata katsastuksia vain huoltamiinsa autoihin vaan samoin ehdoin pitää katsastaa kaikki muutkin autot

uskotteko että monessakaan kunnassa on tähän valmiuksia ja kuinka moni vanhempi vapaaehtoisesti vie alle kaksivuotiaan lapsen pitkäksi aikaa vieraalle yöhoitoon

yhdeksän kymmenestä vastaajasta haluaisi säilyttää vähintään nykyiset toimipaikat

nyt jos koskaan tarvitaan ennaltaehkäisyä näissä asioissa

kysynkin että kun tämä alueellinen puolustus ja yleensä puolustus romahtaa täällä suomessa onko sitten muutaman vuoden kuluttua puolustusministeri hyvä levittää käsiä ja sanoa että ei voi tehdä mitään että nyt täytyy pyytää natoa avuksi

loppujen lopuksi toivon että olen väärässä ja että tämä katsastuslaki menee parempaan suuntaan mutta pelkään pahinta

ja on muistettava että liikkuvalla poliisilla on erittäin tärkeää osaamista etenkin raskaan liikenteen valvonnassa ja sitä kautta esimerkiksi harmaan talouden torjunnassa

painotan tässä sanaa yhteistyö

jatkuvasti ovat esillä siis euroasiat ja eurokriisit ja kyllä tämä eurokriisikin varmaan pikkuhiljaa rupeaa suomea puuduttamaan koska joudumme jatkuvasti olemaan vastuussa ja työntämässä euroja holtittomien maiden kassaan

viime vuosina on paljon keskusteltu siitä kuinka tärkeätä on pienten lasten hoitaminen kotona lapsen kasvun ja kehityksen kannalta

myös pohjois satakunnassa oli merkillistä lehtiluettavaa että kolme nuorta otettiin niin sanotusti huhujen perusteella huostaan

onko tämä suunnitelmissa että puolustus rapautetaan

nämä tutkimustulokset kertovat lisääntyvästä kansalaisten turvattomuudentunteesta eikä tuo tunne ole aiheeton

he olivat siellä muutaman kuukauden ja nyt heille joudutaan maksamaan kymmeniätuhansia aivan oikein tästä kärsimyksestä

koulutus on erittäin tärkeä pohja

miten hallitus aikoo turvata laajojen maaseutualueiden liikennevalvonnan ja poliisipalveluiden saamisen jos liikkuvan poliisin toiminnot lakkautetaan ja palvelupisteitä karsitaan

tärkeää on myös opettaa ihmiset tekemään itse ja ottamaan vastaan uusia toimintatapoja

kehitysapua on alussa tehty hyvin ideologiapohjaisesti hyvää tarkoittaen mutta tekijöiltä itseltään on myös puuttunut taitoja tehdä projekteja jotka jättävät pysyviä myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan

tällä menolla me olemme menossa kohti liittovaltiota ja odotan mielenkiinnolla kun hallitus tuo tämän europaketin mihinkä eurooppa on ajautumassa

useat kunnat maksavat myöskin kotihoidon lisää samasta syystä

eikö tähän löydetä kunnon eväitä

jokainen lapsi ja nuori haluaa opiskella turvallisessa kouluympäristössä mutta on kysyttävä mikä koulumaailmaa riivaa

kunta säästää päivähoitokustannuksissaan

nykyisenä huonon työllisyyden aikana merkitystä on myöskin sillä että aina kun toinen vanhemmista jää lasta hoitamaan vaikkapa kotihoidon tuella joku toinen saa työpaikan hänen sijastaan

sitten oli aalto jossa kehitysmaihin vietiin kaikenlaista tavaraa käytettyä ja kunnostettua ilman että koneille ja laitteille oli järjestetty huoltoa ja koulutettu huoltamaan

sitten onkin tullut näitä peltipoliiseja mutta peltipoliisit eivät näe missä kunnossa kuljettajat ajavat ovatko huumausaineen alaisena ovatko kännisenä vai mitä

tänään ne ovat yhtä ajankohtaisia ja aina näistä ollaan myös täällä eduskunnassa puhuttu eli vanhusten olot ja hoito lastensuojelu vammaisten oikeudet laitoksissa olevien itsemääräämisoikeudet riittävien terveyspalveluiden puute muutamia mainitakseni

hallituksen mukaan suomen riskit voivat pienentyä koska irlannin ja portugalin kohdalla takaisinmaksuajan pidennyksen tarkoituksena on helpottaa niiden paluuta markkinoille ja kreikan kohdalla vastaavasti pienentää valtion rahoitustarvetta ja parantaa velanmaksukykyä mutta uskoo ken tahtoo tähänkin

myös on paikkakunnalla näin että kun on näitä vartiointimiehiä ja ne käyvät aina huoltoasemilla ja siellä syntyy rähinää vartiointimiehet soittavat poliisille mutta poliisit sanovat että hoitakaa hommat että he ovat niin kaukana että he eivät ehdi mitään tehdä tälle ja tämähän ei kuulu vartiointimiesten velvollisuuksiin

hallitus julkaisi että kotihoidon tukea saavien henkilöiden joustavampaa siirtymistä työelämään edistetään yhdistämällä varhaiskasvatuspalvelut ja taloudellinen tuki

kehitysyhteistyössä on laadukkaita toimijoita ja sitten myös niitä jotka enemmänkin työllistävät itseään ja projektihenkilöitä kuin tekisivät yhteiskunnallisesti vaikuttavia projekteja

toivottavasti sitten kun tätä lakiesitystä täällä käsitellään on tämmöinen maalaisjärki tallella ettei niitä kohta kaikkia yhteen menoon laiteta vaan pikkuhiljaa